arvoisa puhemies

puhemies

kannatan

puhemies

kannatan tehtyä esitystä

arvoisa puhemies

kaikki eri toimenpiteet jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen tällä hetkellä muodostavat todella hankalan kokonaisuuden ja tulevat vaikuttamaan heikentävästi varhaiskasvatuksen laatuun

halusin kysyä mihin tämä hallituksen esitys oikeasti perustuu koska kaikki tutkimukset osoittavat miten laadukas varhaiskasvatus tukee lasta pitkälle teini ikään asti

kannatan ehdotusta

haluaisin myös kysyä

onko hallitus siis mitenkään huomioinut tai arvioinut miten tämä lakiesitys tulee vaikuttamaan käytännössä päiväkotiryhmissä

puhemies

kannatan

olemme täällä viime vuoden aikana varsin usein keskustelleet varhaiskasvatuksesta ja subjektiivisesta päivähoito oikeuden rajoittamisesta ja nyt maksupolitiikasta emme vielä tiedä mitä siitä tulee

toivon tietysti että hallitus tekee hyviä päätöksiä

mitä jos ajattelisimme ihan toisin ja yrittäisimme todellakin kannustaa perheitä osallistumaan varhaiskasvatukseen muuttamalla järjestelmää tyystin

jos vielä kytkisimme tähän isoon muutokseen muutoksia kotihoidon tukeen ja ehkä perhe vanhempainvapaisiin niin saisimme tällaisen perhepoliittisen kokonaisuudistuksen